palkan ollessa hyvin pieni sitä pehmennetään suojaosuussäädöksillä joilla ei kuitenkaan ole suurta vaikutusta siihen että ulosotto hyvin usein tuhoaa pienituloisen ansiotyöhalut ja suorastaan ajaa ihmiset hengenpitimikseen harmaille työmarkkinoille

jotta ihmiset pääsevät pois velkakierteestä ja köyhyydestä ja jotta edistetään suomen työllisyyttä tulee suojaosuutta kasvattaa

tämä voitaisiin ratkaista muuttamalla ulosottolakia esimerkiksi niin että korkeintaan yksi kymmenesosa voimassa olevan yleissitovan työehtosopimuksen mukaisesta tulosta olisi ulosoton alaista

tällä toimenpiteellä viestitettäisiin pienituloisille ulosottovelallisille että heidän elämässään on toivoa ja tehtyjen virheiden vuoksi ei tarvitse kärsiä koko loppuelämäänsä

ratkaisu hyödyttäisi sekä velallista että velkojaa velkansa hoitamatta jättäneiden ryhtyessä maksamaan heidän tuloihinsa nähden järjellisempiä osuuksia

mitä aiotte tehdä näiden pienituloisten ulosottovelallisten tilanteen parantamiseksi ja miksi annoitte suojaosuuksien heikentyä tämän vuoden alusta

edellinen hallitus asetti suomelle kansalliset luomutavoitteet ja olen ymmärtänyt että nykyinen hallitus on myös nämä hyväksynyt

arvoisa puhemies

tuntuu siltä että hallitus pitää lapsuutta vain tällaisena ohimenevänä vaiheena eikä pidä kovin tärkeänä mitä noina muutamina nopeasti kuluvina vuosina tapahtuu

miksi budjetissa ei ole rahaa luomuinstituutin toimintaan

yksilön historiassa lapsuus toki onkin suhteellisen nopeasti ohitse mutta yhteiskunnan tasolla lapsiväestö on ja pysyy sen rakenteellisena osana jonka elämänlaatu kuvaa koko yhteiskunnan laatua ja tulevaisuutemme mahdollisuuksia

jos lapsuuteen suhtaudutaan nopeasti ohikiitävänä aikuisuuteen valmistautumisena lapsia ei huomata eikä pidetä tärkeinä itsessään lapsina

nytten ihan selvästi hallitus myöskin samalla sivuuttaa sen että noina muutamina lapsuuden vuosina luodaan edellytyksiä sille minkälaisia aikuisia lapsista kasvaa

tuntuu myöskin siltä että hallitus on unohtanut sen että jokainen on vain kerran lapsi

ovatko hallitukselle nämä lasten ja lapsiperheiden asiat poliittisen hierarkian alapäässä

pyysin puheenvuoron ehkä v painike olisi ollut oikea

kun on kuitenkin rakennettu valtion investoinneilla raiteet palvelemaan suomea kokonaisuutena ja palvelemaan kansaa niin ei kai nyt olla menossa tällaiseen ajattelumalliin että ei aina tarvitse käyttää raiteita

kun kuitenkin tiedetään se että raideliikenne on hyvin kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä sekä mahdollistaa maakuntien ihmisten työssäkäynnin ja asiointikäynnit ja opiskelun kulkemisen sekä etelään että pohjoiseen ja itään ja länteen niin emme kai me nyt suomessa ole menossa tällaiseen että ei aina tarvitse käyttää niitä raiteita

itse ajattelen ainakin että mahdollisimman paljon käytetään raiteita kun vain voidaan ja rakennetaan myöskin tarvittaessa kaksoisraiteita niille paikkakunnille jossa on oltu läänin pulaa siitä joilla raiteet ovat aivan tukossa

kuitenkin pitää ottaa huomioon että vrllä on tämä velvoite hoitaa tätä julkista liikennettä koko suomeen ja siellä on varmasti sellaisia kannattamattomia reittejä joista sitten tulee tappiota

rupeaisiko kukaan yksityinen tällaista velvoitetta ottamaan harteilleen

ei pidä ottaa sieltä mitään yksittäisiä pätkiä ja verrata sitä kustannusta ja sanoa että yritykset hoitavat tämän edullisemmin

arvoisa puhemies

nuorisotakuussa puhutaan nuorista jotka eivät lähde opiskelemaan peruskoulun jälkeen tai jo peruskoulun yläluokkien aikana jättäytyvät koulutyöstä paitsi

se on sitä että lapsi saa koulussa laadukasta opetusta mutta koska tunteja on viikossa niin vähän ovat päivät lyhyitä ja päättyvät usein jo puoliltapäivin

lapsi on tällöin koko loppupäivän kotona yksin odottaen vanhemman kotiintuloa töistä

monet tekevät töitä nykyään palvelualoilla joilla työaika on esimerkiksi kaupan aukioloaika ja lapsen yksinolo voi olla nukkumaanmenoon saakka

ajallemme tyypillinen historiattomuus korostaa keskustelun hämärtymistä

tuolloinhan hyvinvointivaltiota kritisoitiin muun muassa siitä että siinä oletetaan valtion ja kunnan hoitavan asiat ja lähimmäisenrakkaus unohtuu

näitä samoja puheitahan olemme kuulleet viime syksynä ja tämän talven aikana

voidaan kuitenkin kysyä eikö nimenomaan muista ihmisistä välittämiseen perustu ajatus siitä että yhteisesti maksamme veroja joiden avulla kunta huolehtii hoiva terveys koulutus ja päivähoitopalveluista kaikille ja näin ollen voisimme alentaa maksuja ja pyrkiä kohti kokonaan maksutonta päivähoitoa

saa olla kavereiden kanssa saa terveellisen välipalan saa leikkiä saa olla turvallisen aikuisen valvonnan alla ja läksytkin tulevat tehdyksi

eli iltapäiväkerhoilla toteutetaan nuorisotakuuta ja ne pitäisi säätää lakisääteiseksi palveluksi niin että niihin olisi oikeus kaikilla alakoulun oppilailla ja toiminta olisi maksutonta

lasten hyvinvoinnista puhuttaessa on kysymys hyvinvointiyhteiskunnan luonteesta ja sukupolvien välisestä suhteesta

mielestäni lähestymme uhkaavasti yövartijavaltiota jolla tarkoitetaan yksilönvapautta korostavaa minivaltioajatusta jossa valtion tehtäviksi katsotaan vain ulkoisen ja sisäisen järjestyksen ylläpitäminen ja kaiken muun hoitaisivat markkinat

jos ajattelee sitä minkä aiheutamme lapsille nyt heidän pelatessaan pleikkaria kännykkää tai tietokonetta yksin kotona kaiket iltapäivät surffaillen netissä syöden epäterveellisesti joutuen huonoon seuraan peläten joutuen kiusatuksi kokeillen päihteitä ja niin edelleen voidaan todeta että iltapäiväkerhoissa lasten oleminen tulisi pitkällä tähtäimellä yhteiskunnalle halvemmaksi

on kyse sellaisesta poliittisesta linjavalinnasta jonka lopputuloksena kukin kansalainen joutuisi itse omatoimisesti hankkimaan koulutuksensa sosiaali ja terveyspalvelunsa varhaiskasvatuksensa ja kaikki muut palvelunsa koska julkiset palvelut olisivat niukkoja

lapsilla yksinäisyys vähenisi ja ystävien määrä lisääntyisi ja koulukiusaaminen vähenisi ja tupakointi ja päihteet vähenisivät

on surullista että koulujen lähettyvillä vaeltelee alakoululaisia katsomassa kaihoten koulun sisälle ja pihoille missä iippalaiset viettävät hauskaa

se että lapset saisivat olla iltapäivät koulussa järkevän laadukkaan tekemisen parissa koulutettujen aikuisten kanssa ehkäisisi väärille poluille joutumista

hallituksen leikkauspolitiikka koulutukseen ja peruspalveluihin lisää köyhyyttä ja syrjäytymistä ja heikentää sisäistä turvallisuutta

yhteiskuntarauha muodostuu siitä että kansalainen voi luottaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen ja tyytymättömyys kanavoituu vaaleissa ei radikaaleina väkivaltaisina tekoina kuten välimeren toisella puolella on tapahtunut

euroopan lähialueilla yhteiskuntien epävakautta ja levottomuuksia ruokkii nuorisotyöttömyys koulutuksen ja terveydenhuollon puute eriarvoisuus ja korruptio

viha muhii ja kasvaa jos kansalaisilla ei ole ihmisoikeuksia ja poliittisia vaikutusmahdollisuuksia eikä tulevaisuuden toivoa

suomessa tällainen tuntuu kaukaiselta ajatukselta mutta emme voi pitää sisäistä turvallisuuttamme itsestäänselvyytenä vaan siitä on pidettävä jatkuvasti huolta kansalaisyhteiskuntaa ja pohjoismaista hyvinvointivaltiota vahvistaen

on parempi että olemme kaikki tavallisia keskivertosuomalaisia kuin että polarisoidumme ja jakaudumme äärilaidoille

arvoisa puhemies

esimerkiksi yhdysvalloissa los angelesissa lähellä beverly hillsin hienoja taloja on skid rown kaupunginosa joka on yksi suurimmista köyhien asuinalueista yhdysvalloissa

rikkaat puolestaan ovat joutuneet aitaamaan omat asuinalueensa ja talonsa ja vartijat kulkevat yötä päivää partioimassa

tahdon sanoa sitä että suomen sisäinen turvallisuus on paljon laajempi asia kuin viranomaisten määrä vaikka sekin kuuluu siihen osaltaan ja pidän erittäin tärkeänä poliisien riittävää määrää

hallituksen tulisi kuitenkin sisäisen turvallisuuden näkökulmasta lähestyä tavallisten ihmisten hätää ja tehdä esityksiä jotka lisäävät yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta ja pienentävät eriarvoistumiskehitystä liittyen nuoriin työllisyyteen asumiseen peruspalveluihin ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen

nyt saadulla vuoden mittaisella kokemuksella tästä sipilän porvarihallituksen arvomaailmasta minulla on tunne että tämän hallituksen jäljiltä suomessa tulee olemaan yhä enemmän ihmisraunioita köyhiä sorrettuja ja yhteiskunnan ulkoreunoille jääneitä

vaikuttaa sille ettei hallitus halua samaistua köyhän ihmisen asemaan ja kantaa huolta oikeudenmukaisuuden toteutumisesta ja riittävästä toimeentulosta

tämä heikentää sisäistä turvallisuuttamme

hallitus asettaa tärkeysjärjestyksessä jatkuvasti markkinat ihmisten ja kansalaisyhteiskunnan edelle unohtaen sekä ihmisen että moraalin keskittyen kohtuuttomasti etsimään vain taloudellista tulosta ja tehden ministeri stubbin sanoin historiallisen kokoomuslaista politiikkaa

arvoisa puhemies

nyt lakia muutetaan siten että äitiys isyys ja vanhempainvapaalta vuosilomaa kertyisi enintään kuuden kuukauden ajalta

esitys perhevapaalla kertyvien lomapäivien rajoittamisesta toteutettaisiin naisten etuja heikentämällä minkä lisäksi palkkaeriarvoisuus lisääntyisi sukupuolten välillä

laista ei ole vielä ehditty tekemään edes vaikutusarviointia eikä ole olemassa näyttöä siitä että laki olisi aiheuttanut merkittävää ja olennaista rasitusta työnantajille

luottamuksen aikaansaamiseksi pitäisi kaikkien työelämään liittyvien asioiden olla yhdessä korissa osapuolten neuvoteltavissa

ihmisten tietoisuus on lisääntynyt ja kiinnostus on suuntautunut erilaisista kemikaaleista hormoneista ja muuntogeeneistä vapaisiin tuotteisiin

arvoisa puhemies

toivoisin että edustaja kurvinen voisitte konkretisoida sen mikä on se ei tämä

muun muassa rikkakasvien torjunta aineista glyfosaatti on aine jota ihmiset eivät halua lautaselleen eivätkä iholleen

pää hyvää

tämän hallituksen hyvä lapsiperhepolitiikka sillä olette tainnut unohtaa myös sen että se oli edellinen hallitus joka lisäsi tätä lapsiperheiden kotipalvelua joka nyt sitten tämän hallituskauden aikana toteutuu elikkä sekin hyvä päätös oli edellisen hallituksen aikaansaama

edellinen maan hallitus asetti suomelle kansalliset luomutavoitteet jotka sipilän hallitus on ohjelmassaan hyväksynyt

lisäksi tuotetaan luomuhunajaa viljaa ja mysliä sekä luomumehuja ja marmeladeja

etelä savo tunnetaankin maan johtavana luomukaalin luomuporkkanan ja luomusipulin tuottajana

maatalous työllistää tuo meille verotuloja ja parantaa aluetalouttamme

luomutilat ovat tavanomaisia tiloja energiatehokkaampia ja tuottavat kasvihuonekaasuja viidenneksen vähemmän kuin tavalliset tilat

ilman valtion rahoitusta eivät instituutin asiantuntijat pysty työskentelemään ja on maan hallituksen tehtävä osoittaa riittävä pysyvä rahoitus luomuinstituutille

tämän vuoden budjetista äänestäessämme hallituspuolueet eivät hyväksyneet sdpn esitystä luomuinstituutin rahoituksesta vaan äänestitte sen nurin

suomen ruoan alkutuotannon perustana on perheviljelmämaatalous tilan omistajuus ja sen innoittama yritteliäisyys

täällä salissa tuota työtä nyt ylistetään mutta kun ollaan kuntien valtuustosaleissa päättämässä budjetista jolla elintarvikkeita kunnalle ostetaan ei sympatiaa enää riitäkään vaan raha ratkaisee luomu ja lähituottajan haitaksi

valtion ja kuntatalouden lyhytnäköiset säästövelvoitteet kohdistuvat ruoan tilaamiseen lisäten tuottajien ahdinkoa

arvoisa puhemies

esimerkiksi lasten nuorten ja vanhusten ruokailu kuuluu oleellisena osana kunnan tarjoamiin peruspalveluihin päivähoidossa kouluissa sairaaloissa ja palvelutaloissa

kannatan timo heinosen tekemää lakialoitetta ja kiitän häntä siitä että hän haluaa puolustaa naisia sekä muuttaa tämän epäkohdan suomen laissa

on selvästikin käynyt kansalaiskeskustelussa ilmi että tämä nykyinen oikeuskäytäntö ei vastaa kansalaisten oikeustajua

myöskin itä suomen yliopiston rikos ja prosessioikeuden professori matti tolvanen on sanonut että väkivalta ja seksuaalirikoksista pitäisi määrätä nykykäytäntöä kovemmat tuomiot ja hän erikseen mainitsi törkeät pahoinpitelyt raiskaukset törkeät raiskaukset ja törkeät lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt rikoksina joista pitäisi aina saada ehdoton tuomio

kun luin tätä valiokunnan tekstiä tuli vähän hämmentynyt olo siitä että kun puhutaan kuluttaja asiasta niin kuitenkin tekstistä tuli sellainen kuva että erityisesti tässä sitä elinkeinonharjoittajan asemaa parannetaan taikka sääntelyä vähennetään

mutta mikä on se kuluttajan asema

elikkä kuinka tässä tavallisen suomalaisen kuluttajan tieto paranee siitä mihin hän voi ottaa yhteyttä saako hän apua niissä ongelmatilanteissa

ehkä organisaatio on ollut niin iso ja sinne hukkunut se yksi kuluttaja asiamies ja ihmiset eivät oikein ole löytäneet sitä kanavaa tai sitten on ollut liian paljon tehtäviä hoidettavana

elikkä onko mahdollista selvittää sitä kuinka tavallisen kuluttajan asemaa kuitenkin pystytään parantamaan niin että ongelmatilanteissa saa apua

on useita maita joissa tytöt saavat harvoin päättää omasta elämästään kuten avioliitosta tai raskaudesta

näin voi tapahtua myös suomessa sillä avioliittolakimme on pahasti vanhentunut eikä alaikärajaa avioliitolle ole

meidän suomalaisten näkökulmasta silloin kun teini ikäinen tyttö on keski ikäisen miehen kanssa se ei ole avioliitto vaan se on hyväksikäyttöä

arvoisa puhemies

arvoisa edustaja zyskowicz verotus on paras keino tasata tuloeroja ja sillä me saamme myös sen vähän rikkaamman perheen vanhemmat osallistumaan näitten opintotukikustannusten maksamiseen

pakolaisleireiltä saadut surulliset tiedot viittaavat siihen että yhä useammat tytöt naitetaan todella nuorina

täällä on viitattu tänään myös siihen että tämä nykyhallitus leikkaa jotta velanotto vähenee ja niin edelleen

ei pidä antaa tällaista kuvaa sillä tämä keltainen kirja tässä sisältää enemmän velanottoa kuin tänä vuonna viime hallitus on ottanut velkaa

suomen tulee suojella näitä tyttöjä ja ottaa heidät turvaan ilman huoltajiaan tulleiden alaikäisten vastaanottokeskuksiin

mutta tämä hallitus jakaa tämän velan oman arvomaailmansa mukaisesti esimerkiksi alentamalla autoveroa tai tekemällä muuta tällaista vähän rikkaampaa henkilöä tukevaa politiikkaa eli politiikka on arvovalintoja

on selkeästi osoitettava että on moraalisia ja eettisiä asioita joita ei euroopassa hyväksytä ja on nopeasti muutettava suomen lainsäädäntöä lasten edun mukaiseksi

ajantasainen laki myös vähentäisi niiden turvapaikanhakijoiden suomeen hakeutumista joiden morsiamet ovat nuoria orja tai ostovaimoja

joissain tapauksissa liittoja on myös solmittu teknisesti esimerkiksi perheenyhdistämisen ja paremman elintason toivossa

lisäksi suomen on yhdessä muiden eu maiden kanssa vaikutettava siihen että pakolaisleireillä ennaltaehkäistään nuorten tyttöjen naittamiset

arvoisa puhemies

lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttila on myös vaatinut että mahdollisuus avioliiton solmimiseen alaikäisenä tulee poistaa suomen avioliittolaista

taustalla lapsiasiavaltuutetun vaatimuksessa on lasten oikeus lapsuuteen ja myös ykn ihmisoikeusneuvoston äskettäinen päätös jonka mukaan jäsenmaiden toivotaan ryhtyvän toimenpiteisiin lapsiavioliittojen kieltämiseksi

arvoisa puhemies

tähän edustajan sanomaan ajatukseen tästä jos lapsi tulee raskaaksi toteaisin kuitenkin että tuo on hyvin vanhanaikainen ajatus että avioliitto toisi sitä turvaa ja tukea sekä eräällä lailla pelastaisi perheen kunnian sillä avioliitto voi jättää lapsen hyvin yksin

avioliiton sijaan tulee varmistaa lapsen mahdollisuus päästä koulutukseen ja itsenäistymään ja saada tukea lapsen kasvatukseen

suomalaisuuskaan ei automaattisesti takaa eläinten sivistynyttä kohtelua